kankaanniemi miksi ne alkaisivat toteutua nyt

mutta tavalliselle kuurolle ihmiselle jolle myöskin oman äidinkielen käytön pitäisi olla perusoikeus tämä on valitettavan usein kohtuuton vaatimus

mutta vähän toisin kuin edustaja salonen yhdessä osassa puheenvuoroaan joka muilta osin oli täyttä asiaa kun hän sanoi että toimeentulotuki on sosiaalietuus joka siirretään nyt kunnilta kelaan niin oikeastihan toimeentulotuki ei ole sosiaalietuus

lopuksi

meillä on rampa ankka tämä terveydenhuoltolaki ja seuraavan eduskunnan yksi kiireisimpiä ja keskeisimpiä tehtäviä on poistaa monikanavainen rahoitusjärjestelmä sen tuomat ongelmat ja säätää laki jolla tämä homma hoidetaan mielellään tietenkin laajassa yhteisymmärryksessä joka muuten näyttää vallitsevan

melkein samat sosiaali ja terveysministeriön virkamiehet jotka kolme vuotta sitten tiukasti puolustivat tälle vastakkaista lakiesitystä nyt tiukasti puolustivat aikaisemmalle vastakkaista lakiesitystä

se on ymmärrettävää koska näyttää siltä että jopa uusliberalismin vankimpiin linnoituksiinkin tunkeutuu tämä jo niin moneen kertaan tuomituksi ja kuopatuksi määritelty talousoppi oppi joka lähtee siitä että talouden elvyttäminen sen dynaaminen parantaminen ja kiihdyttäminen tapahtuu ainakin joiltain osin ehkä parhaiten julkista kulutusta lisäämällä erityisesti julkisia investointeja tilanteessa

tämä keskustelu käytiin kolme vuotta sitten kun näitä rajoja korotettiin ja silloin jo totesin että ei tämä vieläkään riittävä ole

tämmöistä se politiikka on ja siihen virkamiehetkin näköjään joutuvat tyytymään vaikka se välillä vähän hankalaa olisikin

minusta nämä kolme vuotta ovat osoittaneet että näin se asia on ja siksi olisi ollut paikallaan yksimielisten lausuntojen perusteella poistaa tämä vähimmäisraja

aika mielenkiintoista että keskusta ei halua huolehtia niitten työttömiksi jääneitten asiasta jotka eivät vielä ole pudonneet työmarkkinatuelle eivät ole olleet pitkään työttömänä mutta tietysti linjahan se on sekin

se on viimesijainen tuki tilanteessa jossa perusturvaan liittyvät etuudet eivät riitä turvaamaan ihmisten elämää

ainoastaan silloin kun päästään keskustelemaan vallasta josta tässäkin ministereitten välisessä kärhämässä lopulta oli kysymys näyttää tulevan erimielisyyksiä

mutta ministeri risikko olisin tiedustellut kun mainitsitte tämän köyhyyden ja syrjäytymisen estämisen ohjelman voisitteko tarkentaa hieman keihin siinä oikeasti aiotaan keskittyä ja millä aikataululla voimme odottaa myöskin tuloksia

se mitä meidän pitäisi tehdä on saattaa perusturva työttömyysetuudet sairasvakuutusetuudet ja niin edelleen sellaiselle tasolle että kukaan ei joutuisi voi sanoa suoraan nöyrtymään hakemaan toimeentulotukea siihen myllyyn jota täällä ymmärtääkseni on jo ansiokkaasti kuvattu erilaisine yksityiskohtaisine tulo ja menotietoineen ja kerran kuukaudessa vieläpä

niinpä kun ei saatu takkia eikä oikein tuluskukkaroakaan tehtiin tämmöinen kehittämislaki lainausmerkeissä siis itse asettamissani lainausmerkeissä jolla peitellään sitä rujoa alastomuutta joka terveydenhuoltolakiin tältä osin jäi

pulliainen kun muita toimijoita ei ole tilanteessa jossa yksityinen kulutus on suhdannesyistä ja muistakin syistä ajautunut kriisiin

ja siksi tietenkin toivon että voimme paitsi keskustella myös tehdä tekoja marxhan sanoi aikanaan että ei riitä että filosofit keskustelevat maailman muuttamisesta vaan sitä pitää oikeasti muuttaa pitää tehdä tekoja ja nyt on niitten tekojen aika

vaikka sen valmistelussa onkin kuultu laajasti eri osapuolia ei lausunnonantajien erityisesti yliopistoissa työskentelevien opettajien tutkijoiden ja opiskelijoiden kriittisiä mielipiteitä ole kuunneltu kun pykäliä on kirjoitettu

aivan samalla tavalla olen kuullut ja pitkäaikaistyöttömät ovat kuulleet ja muut vähempiosaiset ovat kuulleet että vähempiosaisten asemaa parannetaan verotuksellista epätasa arvoa poistetaan terveyseroja kavennetaan jos ei nyt niin sitten ainakin tulevissa hallitusneuvotteluissa tai sitten ainakin ensi kaudella

tässä ei säädetä yhtään mitään kuten terveyden ja hyvinvoinnin laitos joka on muuten stmn alainen tutkimus ja kehittämisvirasto toteaa

tähän liittyy myöskin se että ihmiset kuitenkin kokevat että ikään kuin esimerkiksi työmarkkinatuki ja toimeentulotuki on samaa asiaa sitä haetaan vain vähän eri paikasta ja toiseen joutuu antamaan paljon enemmän selvityksiä

eräs keynesin oppien keskeinen opinkappale oli kerroinvaikutus eli kun tarkastellaan sitä miten tällaiset talouteen tehtävät ekspansiot vaikuttavat siihen talouden kokonaisuuteen niin silloin keskeiseen asemaan tulee se miten ihmiset käyttävät sitä rahaa joka heille tällaisten ekspansioitten panostusten osalta tulee

harmaassa taloudessa on kysymys yhteiskuntamoraalista sen heikkenemisestä tai sen vahvistamisesta

asko seljavaara todettakoon että terveydenhuoltolaki oli jo säädetty ennen kuin thl tämän oman mallinsa julkisti että ei siinä siitä ollut kysymys vaan siitä että he näkivät aivan samoin kuin minäkin että miksi nyt ylipäätään säätää lakia jossa ei säädetä yhtään mitään

lakiesityksen mukaan puolet yliopiston hallitusten jäsenistä tulee ulkopuolelta ja puheenjohtaja tarjoaa ulkopuolisille enemmistön

arvoisa puhemies

sitten kun tässä tämä jyrki kataisen hallitus päätti historiallisesti parantaa työmarkkinatukea niin siitähän nousi aika kova metakka kun sitten toimeentulotuki heikkeni

eli kaikki nämä hyvät asiat häämöttävät horisontissa joka jo vaalikausi vaalikaudelta näyttää etääntyvän ja nämä erot joita me kaikki yhdessä haluamme kaventaa näyttävät pikemminkin kasvavan

minusta tarkastusvaliokunta tällä voi kai nyt käyttää ilmausta historiallisella mietinnöllään ja siihen liittyvällä selvityksellä on paitsi lopullisesti osoittanut tarpeellisuutensa taikka sanoisinko välttämättömyytensä ja osoittanut muun ohella myöskin kehysmenettelyn ja tuottavuusohjelman keskeisiä ongelmia

tämä uhkaa yliopistojen autonomiaa

sen oikeuden toteuttaminen vaikeavammaisten kohdalla edellyttää usein ehkä useimmiten sitä että vaikeavammaisen apuna on ihmisiä jotka auttavat häntä niissä tehtävissä elämälle välttämättömissä toimissa joista hän ei yksin pysty selviytymään

on naiivia väittää että ulkopuolisten hallituksen jäsenten päämäärät olisivat täysin intressittömiä tai aina sopusoinnussa akateemisen yhteisön tavoitteiden kanssa

kun ministeri katainen täällä totesi että paras keino esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden poistamiseen on se että tämä kouluttautumiskielto poistettiin työmarkkinatuesta niin se poistettiin ja se oli ihan hyvä asia

ratkaisevassa asemassa silloin on säästämisalttius eli mitä enemmän ihmiset heille tulevasta rahasta kuluttavat niin sitä voimakkaampi on vaikutus talouteen taloutta kiihdyttävä vaikutus

tällaiset kytkökset pitäisi pystyä tietenkin poistamaan ja paras keino siihen olisi perustulo mutta sen käytännön toteutus ei ole ihan yksinkertaista

katsoin jo silloin että ajokorttiuudistuksen hyötyjinä tulevat olemaan autokoulut ja trafi ja häviäjinä puolestaan laskun maksavat tavalliset ihmiset

siitä syystä kyllä kannatan sitä että siitä tulevalla hallituskaudella ja tulevalla eduskuntakaudella järjestettäisiin jonkinlainen kokeilu

mutta kun katsoo niitä oikeita lukuja kuinka paljon se on nyt sehän poistettiin siis tässä salissa tasan vuosi sitten suunnilleen kun työttömyysturvauudistuksesta päätettiin niin kovin vähiin sen edun käyttäjät ovat jääneet valitettavankin vähiin ja on syytä kyllä muistaa mikä oli se syntyhistoria

arvoisa puhemies

olen tässä viimeisten kahden ja puolen vuoden aikana kohtuullisesti tuntenut useammastakin syystä katumusta siitä että valiokuntapaikkajärjestelyjen vuoksi jättäydyin valiokunnasta pois ja viimeistään tänään tunnen sitä syvästi koska olisi ollut hienoa olla näin historiallisessa mietinnössä mukana

näin on käynyt

eihän tässä todellakaan mistään kehittämisestä säädetä

sitä mahdollisuutta me olemme nyt turvaamassa tätä lakia säätäessämme ja on mitä vilpittömimmin toivottava että tämä laki myös siinä tehtävässä onnistuu

juuri nyt ulkopuolisen bisnesosaamisen ja siitähän tässä on kuitenkin faktisesti kysymys väkisin tunkeminen määräävään asemaan yliopiston hallinnossa tuntuu irvokkaalta kun tämä sama bisnesosaaminen kärvistelee maailmanlaajuisesti historiansa pahimmassa kriisissä

kehittämistä olisi voitu tehdä aivan samalla tavalla ennen kuin tämä laki tulee voimaan kuin nyt sen jälkeen kun tämä nyt ilmeisesti tulee voimaan jos eduskunta tässä nyt ei viisastu lopullisesti ja hyväksy hylkäysesitystä

täällä edustaja palola viittasi vastikkeellisuuteen

nythän tietysti tästä vastikkeellisesta sosiaaliturvasta on puhuttu enemmänkin ja varmaan on puhuttu välillä aidasta kun olisi pitänyt puhua aidan seipäästäkin

edustaja rehulan ja edustaja väätäisen tavoin kun olemme kaikki istuneet riittävästi sosiaali ja terveysvaliokunnassa ymmärrän että emme halua sinne kuntien päätöksentekoa

tämä esitys on aivan kannatettava mutta kun tästä tuottavuusohjelmasta keskusteltiin niin tarkastusvaliokunta jonka jäseniä ymmärtääkseni sekä edustajat hemmilä että salo ovat on tainnut oikein todeta mietinnössään että tuottavuusohjelma on siinä muodossa kuin se on toteutunut ollut aivan jotakin muuta kuin sen perimmäinen tarkoitus eli saattaa valtion henkilöstö järjelliselle ja tehokkaasti toimivalle tasolle

kysymyshän oli osasta sosiaalitupoa joka puolestaan oli ikään kuin kompensaatiota tai tavallaan etujen ja kustannusten jakoa työmarkkinaosapuolten välillä siitä että kelamaksu poistettiin

ei siinä mitään

kyllä minä olen siitä täsmälleen samaa mieltä mutta tällä tavoin suunnattuna kun se suunnataan euromääräisesti ja vain euroilla voi ostaa suunnataan suurituloisimmille niin silloin sen vaikutus ei ole tehokkainta ja ennen kaikkea se on epäoikeudenmukaista

mutta vielä silloin kun olin valiokunnan jäsen valiokunta vieraili valtiovarainministeriössä jossa silloinen toinen valtiovarainministeri kiviniemi ja valtiosihteeri sailas ottivat meidät vastaan ja valtiosihteeri sailas ihmetteli suureen ääneen miten voi olla mahdollista että yksi ministeriö tuottavuusohjelmatavoitteisiin ja kehyksiin pääsemisekseen vedoten oli päättänyt leikata työsuojelupiirien voimavaroja tilanteessa jossa suuri uhka harmaan talouden leviämisestä jopa valtionhallinnon sisälle oli vallitsevana

mutta näihin kokeiluihin liittyy tietenkin se ongelma että jos ja kun meidän pitää saada aikaiseksi uusi järjestämislaki niin siitä syntyy se ongelma että jos nyt alkaa tulla sitten erilaisia kovin voimallisia kokeiluja jotka poikkeavat siitä mitä sitten tullaan säätämään niin sitten ne ovat saattaneet jo sitoutua paikallisiin järjestelmiin sillä tavalla että niitten purkaminen voi aiheuttaa ongelmia

työryhmähän joka sitä tässä tutkaili ei ole tehnyt mitään sellaisia ehdotuksia että saadaksesi esimerkiksi työttömyysetuutta sinun pitäisi mennä töihin tai tekemään jotakin koska se on tietysti jo aika paradoksaalista ihan lähtökohtaisestikin

eli hintaa tämänkin etuuden voimaan saattamisesta tullaan maksamaan jatkossa energiaverojen korotuksina jotka tulevat kaikkein voimakkaimmin kohdistumaan muun muassa juuri näihin pitkäaikaistyöttömiin koska hekin joutuvat maksamaan lämmöstä lämmön hinnankorotuksina

verotuksen ja erityisesti progressiivisen verotuksen keskeinen merkitys on tietenkin siinä että sillä tasataan yhteiskunnan taloudellista epätasa arvoa

hallituksella on käytössä hyvä väline tällä hetkellä elikkä nuorisotakuu jonka tulee taata joko opiskelu harjoittelu oppisopimus tai työpaikka nuorelle

kun edustaja uotila tuossa pohti tätä kansalaisaloitteitten mahdollista tyhmyyttä niin todennäköistä on kuitenkin että voihan niistä joku olla tyhmäkin mutta varmaan kohtuullinen osa tässä talossa aikojen saatossa tehdyistä aloitteista on vielä tyhmempiä

mehän olemme nyt säätämässä lakia joka todellakin kuten täällä on jo sanottu voi olla suuri menestys vaikeavammaisten kannalta mutta se pahimmillaan voi olla myöskin suuri masennuksen lähde

rikkailta kerätään enemmän ja vähän suhteellisestikin enemmän ja niillä rahoilla tuotetaan kaikille samanhintaisia tai ilmaisia palveluita

emme me voi täällä tehdä sellaista säännöstä että eri kuntiin annetaan eri määrä omaishoidon tukea mutta sen sijaan meidän pitää hallitusohjelman mukaisesti pitää huoli siitä että omaishoidon tuen myöntämisperusteet yhtenäistetään

ja mikäli nuorella ei ole tai kun nuorella ei iästään johtuen ole mahdollisuutta c ajokorttiin eli kuorma auton ajoon oikeuttavaan ajokorttiin niin hän sulkeutuu pois niin harjoittelu oppisopimus kuin työpaikankin suhteen sellaisesta työpaikasta jossa hänen työtehtäviinsä olisi kuulunut kuorma auton tai jo pakettiautoksi rekisteröidyn raskaamman auton ajotehtävät

lakiesitys takaa ainoastaan yliopiston perusrahoituksen joka pienenee kun taas vastaavasti erilaisen strategia tuloksellisuus ja yritysrahoituksen osuus kasvaa

ja tässä keskustelussa kun sitä on tässä salissa nyt tänään kuunnellut on kyllä aika totaalisesti unohdettu se mitä niillä kerättävillä veroilla tehdään

tässä on tämäkin ongelma

tähän lainsäädäntöön tähän lakiin on ladattu nyt niin paljon odotuksia että on kohtuullista toivoa vähintään kohtuullista toivoa että niistä odotuksista merkittävä osa myös toteutuu

siinä on vähän samasta asiasta kysymys kuin täällä esillä olleessa paperittomien terveydenhuollossa

mutta sinänsä tämä laki ei paranna eikä pahennakaan toki mitään ja sen takia en ymmärrä miksi tätä nyt ylipäätään on tarvis säätää

tuottavuusohjelmaa pitää varmasti joiltain osin jatkaa mutta viimeistään siinä vaiheessa se on syytä lopettaa kun se alkaa mennä järjellisen järjenkäytön ylä ulko tai aivan jollekin muulle puolelle

paajanen joka täällä sitä vaati että julkisen sektorin tuottavuus on saatava yksityisen sektorin tuottavuuden tasalle

sellaista palvelua joka pitää ihmiset hengissä ja turvaa heidän terveytensä heidän elämisen mahdollisuuksiensa säilymiseksi ei voi tehdä tarveharkintaiseksi

sanoin tältä paikalta lain ensimmäisessä käsittelyssä että tämä on kohtuuttomin surullisin ja sietämättömin lakiesitys jonka olen tässä talossa tavannut

jos verotusta kevennetään voimallisesti kuten on tapahtunut niin kuntien talous heikkenee kuntien kyky tuottaa näitä palveluita heikkenee

minusta tämä mietintö vakuuttavasti osoittaa sen mikä vika sekä kehysmenettelyssä että myöskin tuottavuusohjelmassa on

jos paperikoneella pystyttäisiin potilaita hoitamaan niin kyllähän tuottavuus kasvaisi mutta en tiedä kuinka moni siellä prässien ja telojen välissä mahtaisi oikeasti parantua

koska tässä salissa on tuottavuusohjelmasta puhuttu niin minusta nyt vähintään tuottavuusohjelman oikea henki edellyttäisi sitä että emme me nyt täällä joutavanpäiväisiä lakejakaan säädä

ajat ovat muuttuneet

jos lääkeyritys vetää analogiapatentin alaisen lääkkeensä pois siksi että rinnakkaislääke tulee kilpailemaan sen kanssa sen alkuperäislääkkeen kanssa niin sen poisvedon jälkeen se rinnakkaisvalmiste on siellä markkinoilla edelleen ja se rinnakkaisvalmiste on kuten määritelmä kuuluu täsmälleen samanlainen samavaikutteinen lääke jos se on geneerisen substituution mukainen lääke

arvoisa puhemies

mitä järkeä lamaan ajautuvassa suomessa on siirtää yliopistoja yhä enemmän ulkopuolisen rahoituksen varaan kun tutkimus ja tuotekehittely ovat yleensä ne toiminnot joista taantuma aikana yrityksissä ensiksi säästetään

edustaja myllykoski puhui erittäin painavaa asiaa

kuopio ei ole vielä päättänyt lomauttaa opettajia sairaanhoitajia eikä muitakaan kuntien palveluja tuottavia työntekijöitä mutta se uhka leijuu voimakkaana esillä ja sen takia minua on kyllä vaivannut siilinjärveläisen valtiovarainministerin vielä viime torstainakin täällä jatkunut todistelu siitä kuinka suuret ennenkuulumattomat valtionosuudet kunnille nyt ensi vuonna suunnataan

uskon että meillä kaikilla varmasti sama yhteinen toive on ollut koko tämän prosessin ajan

käsitykseni ei ole vähimmässäkään määrin tästä muuttunut se on entisestään vahvistunut siitäkin huolimatta että selittelyjen taso on lisääntynyt

se on siinä että siinä tarkastellaan vain menoja ja kustannuksia mutta jätetään ulkopuolelle kokonaan ne hyödyt jotka valtion virkamiesten toiminnasta tässä tapauksessa harmaan talouden estämiseksi syntyvät

omaishoidon tuen osalta se tietenkin kytkeytyy tähän on tietenkin kysymys tästä toimeentulotuen myöntämisestä ja noin ylipäätäänkin se on sillä tavalla mielenkiintoinen että nyt kun olemme tässä ministerin kanssa ja me kaikki yhdessä täällä eduskunnassa tekemässä sitä sote uudistusta ja seuraava eduskunta saa sitten pohtia näitä monikanavaisen rahoituksen purkumalleja jotka ovat tässä aika akuutissa tilassa myöskin siinä on hyvä tietysti miettiä että mitä tästä kaikesta seuraa sitten näihin

terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuus on keskeisin ongelmien aiheuttaja suomalaisessa terveydenhuollossa ja tästä syystä kun tämä sote nyt toivon mukaan välttämättömyyden pakostakin saadaan johonkin kohtuulliseen maaliin sitten pitää mielellään jo seuraavassa hallitusohjelmassa edetä siihen suuntaan että sitä monikanavaisuutta aletaan todella voimallisesti purkaa

arvoisa puhemies

vähintä mitä olisi tietysti pitänyt tehdä olisi ollut muuttaa tämän lain nimike lain sisällön mukaiseksi

toisaalta on niin että kun tässä lakiesityksessä kuitenkin on muutamia kohtia joita ainakin itse pidän puutteina niin toki sitä silloin pitää yrittää parantaa

tämän lain rakentama rahoitusmalli avaa huolestuttavan takaportin sekä opetuksellisen tieteellisen että alueellisen eriarvoisuuden kasvulle suomen korkeimmassa opetuksessa ja tutkimuksessa

eihän tässä mistään kehittämisestä mitään säädetä

elikkä kyllä he ovat olleet hyvin tunnollisia ja varovaisia kuskeja kun he ovat tienneet että heillä on olennaisesti painavampi auto jonka ajaminen vaatii tarkkaa huolellisuutta käytössään

lyhytnäköinen yrityksille teetettävä tilaustutkimus ajaa tutkimuksen ja tieteen tekemistä kapenevaan putkeen jonka sisällä uuden riippumattoman ja avoimen tiedon tuottaminen käy mahdottomaksi

kuten valtiosihteeri sailas tämä sali on tänään ihmetellyt suureen ääneen miten voi olla mahdollista että tuottavuusohjelmaa käytetään näin

kun mieli tekisi olla oikeudenmukainen mutta kun ei saa ja kun ei uskalla niin sitten pitää keksiä selityksiä

hallintovaliokunnan lausunnon innoittamana tein esityksen että nimike muutettaisiin ed

siis tämä rahoitus jonka puuttumisesta täällä on puhuttu ei ihan kokonaan siitä puutu koska kyllä se kapitaatioperiaatteella tullaan jatkossa hoitamaan

jotta tämä loppuisi niin minä nyt luen täältä valtiovarainministeriön budjettineuvoksen raija koskisen viime torstaina sosiaali ja terveysvaliokunnalle antaman lausunnon

mikä ongelma siinä on

räsänen sitä kannatti ja kävi niin hauskasti että kun ainoastaan yhden hallituspuolueen kansanedustajat plus puheenjohtaja velvollisuudentunnosta kannattivat hallituksen esitystä oppositio äänesti vastaan ja muut hallituspuolueitten edustajat äänestivät tyhjää niin totta

arvoisa puhemies

näitten pienten uskallan nyt käyttää tässä attribuuttia pieni puutteitten ohella tähän lakiin tietenkin liittyy sitten tämä yksi iso puute tai yksi iso huoli

minä nyt en ole markkinatalouden soveltamisen suurin ystävä enkä ensimmäisenä soveltaisi sitä ihan joka paikkaan en erityisesti terveydenhuoltoon mutta jos markkinatalous terveydenhuollossa voi toimia niin että se parantaa sekä yhteiskunnan että yksityisen potilaan lääkkeenostajan etuja niin kyllä kai sitä nyt ainakin siellä pitää soveltaa

tuolla portailla tänään ennen istunnon alkua olleessa mielenosoituksessa kuulimme niistä vaikuttavia esityksiä tosin ne olivat yhtä murheellisia kuin vaikuttaviakin

mutta kyllä sen viimesijaisen tavoitteen pitää olla se että toimeentulotukea tarvitsisi myöntää ihmisille mahdollisimman vähän

edustaja savola lopettakaa nyt tuo hurskastelu jo heti lyhyeen

eli oletan että tällä muutoksella olisi ainoastaan positiivisia vaikutuksia tähän asiaan

sekin olisi ehkä voitu jo yrittää ottaa tähän mukaan ja ehkä järjestämislain yhteydessä voidaan vielä yrittää lisääkin mutta viimeistään ensi vaalikaudella siihen pitäisi käydä oikeasti käsiksi ja ryhtyä purkamaan sairausvakuutuskorvauksia sillä tavalla että ne varat siirtyisivät julkisen terveydenhuollon rahoitukseen

tutustukaa nyt vaikka viimeisen kahdeksan vuoden ajalta oman eduskuntaryhmänne toimintaan mitä tapahtui

arvoisa puhemies

siitä maksetaan todella kallista laskua edelleenkin paitsi näitten ihmisten itsensä osalta myöskin heidän lastensa osalta lastensuojelukustannusten kasvuna terveyserojen noususta aiheutuvana kasvuna ja niin edelleen

hallituksen esitys mahdollistaa lukukausimaksukokeilun eun ulkopuolelta tuleville opiskelijoille samoin kuin tilauskoulutuksen järjestämisen eli tutkintojen myymisen

sosiaali ja terveydenhuollon kuntien valtionosuusprosentin muutos on kuntatalouden kannalta käytännössä kustannusneutraali kun hallitusohjelman edellyttämien siirtojen suuruiset maksutulojen lisäykset otetaan huomioon

se keskeinen selityshän tässä kuuluu tämän lain puolustajien toimesta annettuna että nyt kun tämä laki tulee niin tämän jälkeen niille nuorille jotka ovat jääneet vaille sitä tukea joka siis pelastaisi tai rohkaisisi heidät koulutukseen tai muihin aktiivitoimenpiteisiin tämän lain säätämisen jälkeen se tuki nyt sitten tulee